asian korjaamiseksi tarvitaan selkeitä toimenpiteitä

siinä on selvä keskisormen sävyttämä viesti siitä että on aivan sama miten kansa äänestää kun valtaan päästyä tehdään kuitenkin ihan oman pään mukaan

vaikka valiokunta osin moittii selontekoa toimenpiteiden riittämättömyydestä mietintö on aiheen painoarvoon nähden kovin heiveröinen

takinkääntäjien hämäävät lausunnot juuri ennen vaaleja estivät vielä isomman äänivyöryn satamisen isänmaan etuja aidosti puolustavien perussuomalaisten laariin

suoran demokratian lisäksi vahvoja toimia olisivat nettiäänestysten vauhdittaminen johon ministeri tosin äsken viittasi että sitä tullaan tekemäänkin mikä on hieno asia ja uusien työkalujen etsiminen kansalaisvaikuttamiselle ja kansalaisaloitteen kehittäminen niin että aloite pysyy voimassa kaksi vaalikautta eikä siis raukea vaalikauden lopussa kuten nyt tapahtuu

tulevaisuusvaliokunnalla oli joitakin raikkaita ehdotuksia mutta sivistysvaliokunnan lausunnossa pisti silmään mitätöivä ja väheksyvä kanta suoraa demokratiaa kohtaan

eurokiimaisen pääministerin johdolla hallitus osallistuu raikulipoikien kemut rahoittaneiden pankkien pelastamiseen eikä halua edes keskustella jäsenmaksujen leikkauksista tai esimerkiksi ison britannian maksualennuksen poistosta

julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia

valiokunta korostaa edellä mainitun tehtävän tärkeyttä julkisen palvelun ohjelman toimintaa järjestettäessä ja painottaa yleisradion vastuuta ja merkitystä varsinkin asiantuntevien ja asiallisten vaaliohjelmien tuottamisessa sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä ja politiikkaa koskevan monipuolisen analyyttisen puolueettoman tiedon välittämisessä

kelvottomasti hoidetulla työllisyyspolitiikalla jossa näyttäisi taustalla olevan jokin arveluttavampikin suunnitelma olemme vaarassa menettää kokonaisen sukupolven nuoria tulevaisuuden tekijöitämme

siinä oli mielestäni mietinnön parasta antia mutta ylen olisi mentävä itseensä sillä sen toiminta on mielestäni ollut edellä mainitussa mielessä tähän saakka täysin ala arvoista

olisikohan tässä kohden syytä nousta poteroista ja nostaa tämä koko asia eduskunnan tärkeimmäksi tavoitteeksi tai muuten olemme pian etelä euroopan kaltaisessa tilanteessa jossa yli puolet nuorista ei enää pääse kiinni normaaliin työhön

arvoisa puhemies

kunnat haluavat pysyä itsenäisinä mutta nyt ollaan ajamassa liitoksia sangen kovapintaisesti ja mielestäni aivan sikamaisella asenteella ja kiireellä

kallis turvapaikkaturismi ei ole ainoastaan taloudellinen kysymys vaan siitä on tulossa monin tavoin vakava yhteiskunnallinen ongelma

juuri äskettäin päijät hämeessä yrittivät puoliväkisin saada aikaan liitosta jossa olisi lahden seudulle muodostettu lähes koko maakunnan kattava suurkunta

hallitusohjelmassa ei kuitenkaan maahanmuuttopolitiikan suunnanmuutoksia luvata vaikka tulevaisuuden monikulttuurikaaos ei ole mikään väistämättömyys vaan silkka erehdys ja umpisokea poliittinen valinta

silloin kysyttiin myös asukkaiden mielipidettä ja tulos oli kristallinkirkas eli hanke sai kunnissa täystyrmäyksen vaikka muka puolueeton maakuntalehtikin sangen epäreilusti pani kaikkensa likoon sen puolesta

arvoisa puhemies

onneksi kansalaiset eivät uskoneet linssiin viilausta vaan tutkimuksia jotka selkeästi osoittivat että sen lisäksi että kuntaliitokset eivät toimi eivätkä tuo toivottuja säästöjä ne merkittävästi heikentävät maaseutukuntien ja reuna alueiden asukkaiden elämänlaatua

arvoisa puhemies

kysyn mitä ministerille merkitsee kuntalaismielipide näillä alueilla

suomen suunta on väärä koska kansalta ei kysytä eikä sen mielipide hallitusta edes kiinnosta

arvoisa puhemies

laissa energiatehokkuudesta on kansalaisille puuhasteltu kallis pakollinen palvelu jota kukaan ei tarvitse ja joka on tarkoitettu globaaliin ilmastosekoiluun ja siinähän eun sinisilmäinen mallioppilas suomi on jatkuvasti tanssinut näiden typerien direktiivien tahdissa

arvoisa puhemies

laatimani varsin yksinkertainen lakialoite tähtää sitovien kansanäänestysten mahdollistamiseen suomessa

nykyisen lainsäädännön pohjalta mahdollisia ovat vain neuvoa antavat kansanäänestykset ja asian korjaaminen vaatisi muutoksia perustuslakiin

arvoisa puhemies

valtiovalta suomessa kuuluu kansalle joka käyttää valtaansa sitovien kansanäänestysten kautta sekä valtiopäiville kokoontuneen eduskunnan edustuksella

yhteiskunnallisesti erityisen merkittävistä asioista eduskunnan olisi omatoimisesti järjestettävä kansanäänestys

nyt kuitenkin kaksi eduskuntaryhmää jätettiin kokonaan keskustelujen ulkopuolelle

vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi ja viedä se vireillepanijan valinnan mukaan joko sitovaan kansanäänestykseen tai eduskunnan käsiteltäväksi sen mukaan kuin lailla säädetään

viime viikolla kysyin oikeusministerin kantaa sitovien kansanäänestysten tuomisesta suomen lainsäädäntöön

tässä salissa hän vastasi minulle että sitovaa kansanäänestystä ei ole suomen perustuslaissa eikä hän tältä osin näe tarvetta muuttaa perustuslakia

kuitenkin tuo tarve perustuslain muuttamiseen on tässä talossa havaittu jo kauan sitten

oikeusministeriössä tehtiin jo kymmenen vuotta sitten selvitys nimellä valtiollisen kansanäänestyksen kehittämistarpeet suomessa

jo tuolloin todettiin että edustuksellinen demokratia tarvitsee täydennyksekseen myös suoran kansanvallan keinoja

perustuslain uudistusta koskeneen hallituksen esityksen mukaan säännös viittaa yksilön osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseen kaikilla yhteiskunnallisen toiminnan eri tasoilla

säännös kattaa siten esimerkiksi äänestämisen vaaleissa ja kansanäänestyksissä muunlaiset osallistumis ja vaikuttamiskeinot samoin kuin kansalaisyhteiskunnan omaehtoisen toiminnan ja yksilön vaikuttamisen omassa lähiympäristössään itseensä ja elinympäristöönsä vaikuttaviin päätöksiin

sen tähden sitä ei mielestäni pitäisi tässä salissa laisinkaan päättää vaan kansanäänestyksellä ja vaikkapa jo ensi kevään vaalien yhteydessä ja kun kansalta on kysytty niin sitten pulinat pois

säännös ilmaiseekin hallituksen esityksen mukaan sen keskeisen periaatteen etteivät yksilön mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittymiseen voi kansanvaltaisessa yhteiskunnassa rajoittua pelkästään mahdollisuuteen äänestää vaaleissa

tosin minusta tuntuu että täällä eduskunnassa pelätään kansan mielipidettä

arvoisa puhemies

näin suuresta asiasta pitää antaa kansan päättää

suoran kansanvallan keinojen tarpeellisuutta voidaan perustuslain tekstin lisäksi perustella edustuksellisen demokratian vahvistamisella

erityisesti viime vuosikymmenten aikana ilmenneen äänestysaktiivisuuden heikentymisen ja ihmisten yleisen osallistumisinnon hiipumisen valossa kansalaisten suoria vaikuttamismahdollisuuksia voidaan pitää yhtenä keskeisenä keinona lisätä kansalaisten kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon sekä heidän luottamustaan koko päätöksentekojärjestelmää kohtaan

kansanäänestys on yksi keskeisimmistä valtiollisen tason suoran kansanvallan keinoista mistä syystä sillä on keskeinen asema suoraa kansanvaltaa kehitettäessä

edustuksellinen demokratia on valtiojärjestyksemme perusta eikä lakiehdotukseni tähtää sen kaatamiseen mutta kuten jo totesin suomessa on jo useaan otteeseen todettu että edustuksellisen demokratian rinnalle tarvitaan myös suoraa demokratiaa ja sitovien kansanäänestysten kehittäminen pitää aloittaa

tuota aloitusta on siirretty milloin milläkin verukkeella ja nykyinen oikeusministeri ei tunnu tarvitsevan siirtämiselle edes mitään verukkeita

hänen mielestään ei kai ole pakko jos ei tahdo mutta demokratiassa kyllä pitäisi jos kansa niin tahtoo

kansanäänestykset ovat suuntaa antavia ja eduskunta päättää siitä kuinka paljon eduskunta haluaa sitten niihin nojautua enkä lähtisi perustuslakia tässä mielessä muuttamaan

hänen mukaansa siis valta siirtyy kansalta vaaleissa eduskunnalle minkä jälkeen kansaa ei tarvitse kuunnella ennen seuraavia vaaleja

on harvinaista euroopassa että vaaleissa äänestäminen on kansalaisten ainoa tosiasiallinen tapa käyttää sitä valtaa joka omankin perustuslakimme mukaan kansalle kuuluu

selvityksessä käytiin varsin seikkaperäisesti läpi useimpien euroopan maiden perustuslakeihin sisältyvää kansanäänestystä koskevaa sääntelyä ja tehtiin tämän pohjalta johtopäätöksiä myös suomen kannalta

arvoisa puhemies

selvityksessä todetaan olevan ilmeistä että neuvoa antava kansanäänestys on toissijainen kansanäänestysmuoto sitovaan kansanäänestykseen verrattuna

tekijänoikeuslainsäädäntö ja siitä johdetut oikeustoimet ovat viime vuosina puhutelleet kansalaisia ja on tullut selväksi ettei se ole vain nörttien maailmasta

yksi hölmöys on esimerkiksi siinä että teosto maksuja maksetaan moneen kertaan musiikinteon eri vaiheissa niin kuin edustaja tynkkynenkin ehti mainita

arvoisa puhemies

perustuslain muuttamiseen sitovien kansanäänestysten mahdollistamiseksi on todellakin tarvetta ja on ollut tehtyjen selvitysten mukaan jo kymmenen vuotta

teosto mafia ei näet harrasta mitään yleishyödyllistä toimintaa vaan se on häikäilemätöntä edunvalvontaa ja sen tähden sen puolivirallinen yhteiskunnallinen asema pitäisi riisua siltä pois

nyt ei edes tarvitse perustaa komiteaa asiaa selvittämään eikä tarvita perusteellisia selvityksiä ennen päätöksentekoa koska ne on jo tehty ja johtopäätökset on jo vedetty

koska tunnemme jo valitettavan hyvin lukuisat ylilyönnit ja kohtuuttomuudet mitä tekijänoikeusteollisuus on kuluttajia vastaan ajanut on tärkeää nostaa tässä keskustelussa pinnalle asiaa artistienkin näkökulmasta

ja nyt sitten on jo lakialoitekin tehty

ehdotettu lakimuutos avaisi tien monimuotoisemmille vapaammille sopimusmuodoille sallien artistille uudenlaista vapautta päättää oman teoksensa käytöstä

todellakin toivon että tätä aloitetta ei taas haudata kymmeneksi vuodeksi siinä toivossa että suomen kansa olisi niin tyhmä ettei älyä alkaa vaatia itselleen kuuluvia oikeuksia

yksi organisaatio ei voisi enää yksituumaan rajoittaa artistia sallimasta teoksensa käyttöä vaikkapa harrastusprojekteihin

tätäkin tärkeämpää on aloitteen ehdottama artistin mahdollisuus päättää itse voidaanko hänen nimeään käyttää usein julmat mittasuhteet saavuttaviin artistin nimeä lokaaviin hyökkäyksiin kuluttajia eli omia asiakkaitaan vastaan

lisääntyneen oman teoksen määräämisvallan lomassa ehdotetaan myös tekijän saamien korvauksien kohtuullisuuden tarkastelua

ihan lyhyt kysymys hallitukselle

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan suomen tekijänoikeusjärjestelmään tarvitaan joka tapauksessa täysremontti

muutos puolueen tärkein tehtävä on vallan palauttaminen kansalle ja sitovien kansanäänestyksien mahdollistaminen suomessa

arvoisa puhemies

tämä ilmenee esimerkiksi ristiriitatilanteena lain ja käytännön kesken kun lainsäädännössä ei edellytetä ampumaseuraan kuulumista mutta käytännössä näin kuitenkin tapahtuu

tällä edustaja halla ahon lakialoitteella yhdenvertaisuutta parannettaisiin ja laki muuttuisi muutenkin selkeämmäksi ja helpommin tulkittavaksi ja turvallisuutta parantavaksi

siinä tarvitaan ennakkoluulotonta valmiutta siirtyä aivan uudelle tasolle

kyseessä ei siten olisi pelkkä informaation siirtäminen uudelle sukupolvelle vaan nuoren persoonan kaikkien mahdollisuuksien löytäminen ja henkilökohtaisen luovuuden ja kapasiteetin hyväksi käyttäminen motivaation kohottaminen yksilötasoisen lähestymisen kautta

kaiken tämän onnistuminen edellyttäisi mahdollisimman hyvän yhteishengen luomista ja myös kiusaamisen eliminoimista minkä muistaakseni edustaja karimäkikin mainitsi otti puheeksi

nykyaikanahan niin koulussa kuin muutenkin yhteiskunnassa keskitytään enemmän rähisijän kuin uhrin ongelmiin

heti alussa sanotaan että koulu on väline jolla vaikutetaan nuoriin ja koulu kasvattaa nuorille vahvaa arvopohjaa

tämä on tietysti totta mutta pelkään pahoin että nuokin ilmaukset sisältävät poliittisia taka ajatuksia

on nimittäin suuri moraalinen haaste kyetä esittelemään todellisuus monimuotoisena ja aidosti moniarvoisena sekä poliittisesti kirjavana ja välttää kiusaus käyttää koululaitosta aivopesun välineenä

tämä on kaiken kaikkiaan erittäin yksinkertainen kysymys eli sallitaanko suomessa edelleenkin veneen ohjaaminen selkeässä humalatilassa siitä on kysymys

sen tähden mielestäni aivan uskomaton temppu oli edustaja karhun vetäytyminen omasta lakialoitteestaan niin kuin ymmärsin hänen puheenvuorostaan hänen tehneen

sitten pyytäisin edustajia huomioimaan sen että kyse on traagisimmillaan siitä kuinka monta ihmishenkeä olette valmiita vielä vesillä uhraamaan

sitä miettiköön nyt sitten jokainen tykönään

arvoisa puhemies